arvoisa puhemies

omaishoitotilanne voi tulla perheeseen äkkipysähdyksellä

elintarvikkeiden hinnat nousevat jatkuvasti

perheenjäsen voi saada sairauskohtauksen jonka jälkeen kaikki muuttuu lopullisesti

jo nyt kauppakassin hinta suomessa on euroopan kärkipäätä

painotuksissa sen sijaan mentiin kuitenkin taas metsään

yksi keskeisimmistä syistä on korkea arvonlisäverotus

pitäisi osata kysyä oikeita kysymyksiä ymmärtää vastaukset ja ennen kaikkea jaksaa viedä arkea eteenpäin

omaishoitotyö on usein kaksikymmentäneljä seitsemän työtä

pienituloisen ruokakassiin sujahtaa yhä useammin ravintoarvoltaan huonolaatuinen mutta hinnaltaan halvin vaihtoehto

samaan aikaan asiantuntijat ja tutkimukset kannustavat suosimaan terveellistä vaihtoehtoa luomu ja lähiruokaa joihin ei pienituloisella ole varaa

myös monet muut kehysriihen päätökset osuvat ankarasti lapsiperheisiin

ja nyt tyryntasoista louhelaisen

tuloverotusta kiristetään asuntolainojen korkovähennystä pienennetään ansiosidonnaista päivärahaa leikataan ja sosiaalietuuksia heikennetään

tarvitaan vierastaa työllistävä

suomessa ruokaa verotetaan tanskaa lukuun ottamatta ankarammin kuin muissa vanhoissa eu maissa joten miksi arvonlisäveroprosentin korotusesityksessä ruuan veronkorotusta ei voitu jättää pois

arvoisa puhemies

omaishoitotilanne voi tulla perheeseen äkkipysähdyksellä perheenjäsen voi saada sairaskohtauksen jonka jälkeen kaikki muuttuu

olisin kysynyt asianosaiselta ministeriltä

työelämässä työntekijä saa lomarahaa vietettyään lakisääteistä lomaa

poliittisten liirumlaarum juhlapuheiden aika on ohi

nyt on aika tehdä konkreettisia toimenpiteitä

arvoisa ministeri selkeä kyllä vai ei kysymys

aloitatteko vielä tämän hallituskauden aikana omaishoitolain valmistelun

arvoisa puhemies

maanviljelijät ja muut tuottajat eivät nykyisellään saa tuotteistaan riittävää katetta vaan joutuvat myymään tuotteitaan jopa tappiolla

arvoisa puhemies

kaupan keskittyminen näkyy joka puolella suomea

lapsilisistä leikkaaminen ei ole kansantaloudellisestikaan kannattavaa

kun pelkkä julkinen paine ei selvästikään riitä korjaamaan markkinoiden vääristynyttä tilannetta miten varmistatte että tulevasta kilpailulain muutoksesta saadaan sellainen että sillä aidosti parannetaan kilpailun edellytyksiä ja tuottajien elinehtoja

lapsiperheissä rahat ovat useimmiten tiukalla ja jokainen euro tulee tarpeeseen ja menee päivittäisestä elämisestä selviytymiseen

arvoisa puhemies teen esityksen on

arvoisa puhemies

tämä hallitus on kuten ministeri totesi tukenut omaishoitoon liittyviä tukipalveluita mutta hävyttömän vähän

eikö olisi kannattanut harkita esimerkiksi oppivelvollisuusiän korotuksista luopumista jolla on lähes sama kustannusvaikutus

kiitos siitä mutta se on kuitenkin täysin riittämätön summa

arvoisa puhemies

käytäntö on nimittäin opettanut että omaishoitajat eivät voi luottaa siihen että sosiaalihuollon palveluiden järjestämiseen kunnissa olisi riittävästi talou dellisia tai henkilöstöresursseja

siksi kysymme

arvoisa puhemies teen esityksen

linnusto ja kettunen teki korotuksen puustosta jo aikaisemmin

omaishoitajat toivovatkin hartaasti näitä lakisääteisiä terveystarkastuksia

omaishoitajat eivät välttämättä edes huomaa omaa uupumustaan ennen kuin on liian myöhäistä ja silloin sekä hoidettava että hoitaja tarvitsevat yhteiskunnan palveluita

jaetusta jurvanen

se ei riitä ohjaamaan rahoja omaishoitajien tukipalveluihin kaivattuihin terveys tai hyvinvointipalveluihin

ryöpytystä juvonen

arvoisa puhemies venehdotuksen

miten varmistatte että kunnissa on todella tälle lisääntyvälle omaishoidon tarpeelle riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit

kakskytyks kaks kaksoltyi

arvoisa puhemies teen esityksen numero kaksikymmentäkolme ja edustoja mäntylä arvoisa puhemies kannata elomaa oboemiesten esityksen

maatalousyrittäjät ovat monesti ahtaalla tilanhoidon ja liiketoiminnan kanssa

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä miten tämä asia on huomioitu ja miten hallitus aikoo toimia jatkossa ettei tällaisia tapauksia tulisi lisää

eli miten maatalousyrittäjän jaksamisesta pidetään jatkossa huolta

viitaten edelliseen kysyjään puhun myös vanhuksista

nykyään puhutaan paljon nuorten syrjäytymisestä mutta pitäisi puhua myös ikääntyneiden syrjäytymisestä ja sosiaalisesta turvattomuudesta

useat ikääntyneet ihmiset käyttävät kotipalveluita kodissa asumisen mahdollistamiseksi

kotipalvelu koostuu kodinhoitoavusta ja tukipalveluista kuten vaikkapa ateria vaatehuolto kuljetus siivous saattaja tai kauppapalveluista mutta kustannusten nousun vuoksi monet tällaiset pienyrittäjät ovat joutuneet nostamaan palveluidensa hintoja

myös elinkustannukset ovat viime vuosina nousseet joten monet tällaiset ikääntyneet kotona asuvat ihmiset ovatkin jo luopuneet tai luopumassa näiden tukipalveluiden käytöstä sillä mahdolliset palvelusetelit eivät riitä kattamaan edellä mainittujen palveluiden kuluja

mitä hallitus aikoo tehdä vanhusten syrjäytymisen estämiseksi

mitä toimenpiteitä valtio on tehnyt ja aikoo tehdä vrn kalustohankintojen virheiden korjaamiseksi ja tulevaisuuden virheiden välttämiseksi

arvoisa puhemies

laki on suppea yleislaki aineelliset säännökset viittomakieltä käyttävien kielellisistä oikeuksista sisältyvät edelleen eri hallinnonalojen lainsäädäntöön

kunkin alan viranomaiset tuntevat parhaiten omaan toimintaansa liittyvän erityislainsäädännön ja löytävät sieltä helpoimmin juuri heitä koskevat säännökset

olen samaa mieltä mutta on korostettava sitä että viranomaisten on eri hallinnonaloilla kiinnitettävä tähän nyt entistä enemmän huomiota ja määrätietoisesti parannettava oman hallinnonalansa viittomakielisiä koskevan lainsäädännön toimeenpanoa

lain avulla parannetaan viittomakielisten kielellisten oikeuksien toteutumista ja lisätään viranomaisten tietoisuutta viittomakielestä ja viittomakieltä käyttävistä kieli ja kulttuuriryhmänä

myös jyrki kataisen hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi että viittomakielisten oikeuksien toteutumista kehitetään ja mahdollisuus säätää viittomakielilaki selvitetään

myös valiokunta kiinnitti tähän huomiota ja sen saaman selvityksen mukaan viittomakielisten oikeuksien toteutumisessa on merkittäviä puutteita

esimerkiksi oikeus saada viranomaisen kustantamaa tulkkausapua viranomaisaloitteisia asioita käsiteltäessä ei aina toteudu vaan viittomakielinen joutuu itse huolehtimaan tulkkausavusta

valiokunta ehdottaa säännöstä jonka mukaan tulkkauksen järjestä misessä viittomakieltä käyttävälle noudatetaan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annettua lakia jos viittomakieltä käyttävä ei saa riittävää ja hänelle sopivaa tulkkausta muun lain nojalla

viranomaisten tulee kiinnittää huomiota näiden säännösten toteutumiseen ja tulkkauspalvelujen parantamiseen erityisesti nopeasti tai äkillisesti eteen tulevissa tilanteissa

ilman tulkkia ei hoitohenkilökunta osaa selittää asioita tai neuvoa synnyttävää äitiä eikä äiti ehkä pysty selittämään omia toiveitaan tai tekemään mieltä askarruttavia kysymyksiä

arvoisa puhemies

se on hyvä alku mutta toimeenpanoa ja oikeuksien toteutumista on edelleen seurattava sillä vaikka tässä laissa oikeuksien toteutumista määritellään useat varsinaiset toimenpiteet kuuluvat eri hallinnonalojen lainsäädännön alle

arvoisa puhemies

aiempaa jämäkämpi omistajaohjaus tulee uuden rakenteen ansiosta olemaan entistä johdonmukaisempaa vastuullisempaa ja yli vaalikausien kestävää

eduskunnan roolia vahvistetaan perustamalla parlamentaarinen neuvottelukunta joka käsittelee valtion yhtiöomistuksen toimintapolitiikkaa ja omistajaohjauksen toimintaperiaatteita

samalla lisätään myös omistajaohjauksen läpinäkyvyyttä

omistajaohjauksessa näytetään myös esimerkkiä yhteiskuntavastuusta ja arvojohtamisesta

maamme on edelleen vaikeassa taloustilanteessa ja uuden omistajaohjauslinjan kautta saadaan valtionyhtiöt palvelemaan paremmin maamme kasvua ja työllisyyttä

kantava periaate on se että yritys ei ole yhteiskunnasta irrallinen yksikkö vaan pärjää osana yhteiskuntaa sitä paremmin mitä paremmin ympäröivä yhteiskunta voi

kehitysyhtiö vastaa siitä että yhtiöiden tulouttamat varat pannaan poikimaan ja käytetään jatkossa investointeihin ja uusien yritysten luontiin ei syömävelan kattamiseen

tämä on perussuomalaisten mielestä keskeinen linjaus jota tulisi noudattaa yleisemminkin kaikessa yritystoiminnassa

toinen erittäin keskeinen linjaus arvoisa puhemies on se että uudistuksessa leikataan ankarasti valtionyritysten johdon bonuksia ja irtisanomiskorvauksia

tämän kirjauksen toteutuminen oli perussuomalaisille erittäin tärkeää suorastaan koko uudistushankkeen elinehto

olisin kysynyt kysymyksen arvostetuilta ministereiltä koska tämä harmaa talous on levinnyt syvälle myös suomen maaperällä ja erityisesti tämän kilpailutuksen takia siihen on hyvät mahdollisuudet

näin he osoittavat sitoutumista uskoa yhtiön kasvuun ja kehitykseen sekä entistä vahvemmin sitoutuvat yrityksen pitkän tähtäimen menestykseen

lisäksi eduskuntaryhmämme on tyytyväinen siihen että nyt tehty uudistus vahvistaa valtion tärkeitä strategisia omistuksia

nykyinen hallitus ei toista edeltäjiensä lyhytnäköisiä virheitä joista tuskallinen esimerkki oli fortumin sähköverkkojen myynti carunalle

arvoisa puhemies

taajuushuutokaupan on nimittäin nähty johtavan ainoastaan kahden kilpailevan teleyrityksen malliin

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys talous ja rahaliiton vakaudesta yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä on todellinen ja vakava uhka suomalaisten itsenäiselle päätösvallalle

arvoisa ministeri haluaisinkin kysyä halutaanko tähän kahden toimijan asemaan todella palata ja miten hallitus aikoo saavuttaa viestintäpoliittisessa ohjelmassa lausutut tavoitteet erilaisten vaihtoehtojen laajasta tarjonnasta kun samalla suunnitellaan näin suuria viestintäpoliittisia muutoksia

johdon kohtuuttomien etuuksien aika on ohi

nyt on viimeinen hetki herätä huomaamaan että suomen itsenäistä päätösvaltaa viedään brysselin yön pimeyteen ainakin huippukokousten suuret päätökset kun tunnutaan tehtävän siellä nimenomaan yön pimeinä tunteina kuten myös viime yönä yhteiseurooppalaisesta pankkivalvonnasta

herääkin suorastaan kysymys miksi ihmeessä näitä uudistuksia ei tehty jo edellisellä vaalikaudella kun nykyinen oppositio oli hallituksessa

arvoisa puhemies

tämän uudistuksen myötä myös lyhytnäköisen valtion omaisuudella politikoinnin aika on ohi

toinen huomionarvoinen seikka on se että peruutusvaihdetta ei ole

arvoisa puhemies

nyt on aika rohkeasti puolustaa suomalaista omistajuutta luoda kasvualustaa uusille investoinneille ja työpaikoille sekä edistää yhteiskunnan kokonaisetua